eriarvoisuuteen pitää puuttua

asiantuntijat ovat todenneet samoin kuin perustuslakivaliokunta että se olisi johtanut koulutuksen kentällä kaaokseen ja täysin ennakoimattomaan lopputulokseen

sen vuoksi kannatan edustaja puumalan hylkäysesitystä ja toivon että hallituksen esittämät leik kaukset opetuksen määrärahoihin eivät toteudu

perussuomalaisten edustaja turunen samoin kuin ministeri mäntylä kyselivät tämän eduskunnan tietopalvelun tekemän laskelman perään ja oikein mielelläni luovutan tämän samoin kuin kaikille tiedotusvälineille jotka sitä pyytävät

kyllä se on otettu tässä huomioon mutta se on niin pieni tasokorotus verrattuna kaikkiin näihin leikkauksiin jotka kohdistuvat eläkeläisiin että se ikään kuin tulee syödyksi näillä hallituksen heikentämistoimenpiteillä

tästä on todellakin mustaa valkoisella

nyt tässä keskustelussa on kyse nimenomaan siitä että hallitus ei arvioi toimenpiteidensä kokonaisvaikutusta

ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sanotaan että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan

ihmettelen kyllä suuresti opposition logiikkaa etenkin perussuomalaisia

uuden hallitusohjelman painopisteitä on köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen ja tämähän edellyttää oikeudenmukaisia tulonsiirtoja ja oikeudenmukaista verotusta ja tietysti työtä

ruokakriisi on monimutkaisella tavalla sidottu kansainväliseen kauppapolitiikkaan ja sen käytänteisiin

te vaaditte sitä että pitäisi olla tasavertaisemmat palvelut kansalaisille mutta sitten kun hallitus yrittää tehdä ratkaisuja joissa nimenomaan päästäisiin tasavertaisempiin palveluihin niin te vastustatte

perustulon idea sen sijaan on se että sovitetaan yhteen sosiaaliturvaa ja mahdollisuutta olla aktiivinen tavalla joka hyödyttää yksilöä itseään tarttua siihen työhön joka yksilön kannalta on mielekästä

kun puhutaan ruokakriisin lieventämisestä tai vähentämisestä on huomattava se että kehitysmaiden tilanteen helpottaminen tässä suhteessa tapahtuu pitkälti sitä kautta että tuetaan niiden ruokaomavaraisuutta

ellei kuntauudistusta nyt tehdä tulee yhä enemmän olemaan sentyyppisiä ratkaisuja kuin rääkkylässä jossa kaikki palvelut jouduttiin tilaamaan yksityisiltä palveluntuottajilta sen vuoksi ettei saatu pysyviä lääkäreitä kuntaan

tällaista perustulokokeilua me vihreät kannatamme

kuitenkaan kaikkien palkka ei riitä elämiseen eikä kaikilla ole työtä

siksi tämän hallitusohjelman kaikkein tärkeimpiä kirjauksia on se miten voitaisiin parantaa työn ja otti miehet ja pienten työtulojen ja sosiaaliturvan yhteensovitusta

homoseksuaalien nuorten itsemurhariski on muita suurempi

lukemattomat lapset elävät sateenkaariperheissä

tällaisessa tilanteessa ne pätkätyötä tekevät vanhemmat jotka ovat silpputöiden varassa hyötyvät tästä mallista paljon vähemmän

ellei nyt tehdä paitsi kuntauudistusta joka vaaditaan sote uudistuksen pohjaksi ja myös sote uudistusta niin silloin tilanne tulee todellakin kärjistymään sillä tavalla että me taannumme luokkayhteiskunnaksi suhteessa terveyspalveluihin ja se meidän täytyy täällä kaikkien estää ja ottaa tämä tilanne vakavasti

kysynkin arvoisalta ministeriltä millä tavoin suomi on pitänyt kansainvälisissä neuvotteluissa aktiivisesti esillä keinoja jotka sallisivat kehitysmaille oman maatalouden kehittämisen ja tietynlaisen protektionismin

meidän täytyy yhdessä löytää sellaisia keinoja joilla helpotamme ihmisten mahdollisuutta ottaa työtä vastaan

kuten oras tynkkynen sanoi päättäjien pitää aina tukea lapsen etua

se on yksi tärkeimpiä asioita joilla työllisyyttä pystytään parantamaan ja jos pääministerillä on mahdollisuus niin kuulisin mielelläni teidän kantanne siihen minkälaisia keinoja voidaan esittää työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen

tässä tapauksessa lapsen etu on taattu

lapsen etu on tasavertainen avioliittolaki

arvoisa puhemies

lapsella on jo oikeus molempiin vanhempiin isään ja äitiin mutta vastaava oikeus molempiin vanhempiin koskee myöskin seksuaalivähemmistöjen perheissä syntyneitä ja kasvavia lapsia

suomessa jää joka päivä neljä nuorta pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeelle ja työelämän ulkopuolelle masennuksen tai jonkun muun mielenterveyden ongelman takia

oletteko te tekemässä jotakin yhteistyössä sen eteen että saataisiin niiden nuorten määrä vähenemään jotka suomessa joka vuosi jäävät masennuksen tai mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle

arvoisa puhemies

pääministeri sipilä tosiaan totesi omassa puheessaan että valinnanvapauden käyttö tulee olemaan pääsääntö perustasolla mutta mitä tulee erityistasoon niin valinnanvapautta käytetään siellä minne se soveltuu

vaikka oikeuden kiireelliseen hoitoon pitäisi olla taattu käytännössä paperittomilta estetään julkisessa terveydenhuollossa välttämättömätkin palvelut ja räikeintä on epääminen jopa lapsilta ja odottavilta äideiltä

tähän saakka voimme olla vihreiden eduskuntaryhmässä samaa mieltä tietyillä reunaehdoilla myös tuolla perustasolla mutta minulle on nyt tullut vahvasti semmoinen käsitys että hallituksessa ei vallitse yksimielisyyttä eikä myöskään hallituspuolueiden kansanedustajien kesken siitä mitä valinnanvapaudella tarkoitetaan ja mitä siitä on sovittu

edustaja zyskowicz tietää hyvin sen tosiasian että lääkärit ovat perustaneet vapaaehtoisklinikoita joilla paperittomia hoidetaan

työttömyyden hoitamiseen kehyksessä varatut määrärahat näyttävät huolestuttavan pieniltä

tosiasia kuitenkin on se että työvälineet näillä klinikoilla ovat usein puutteelliset ja erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien potilaiden hoito kuten lasten ja raskaana olevien naisten on tästä syystä hyvin vaikeaa

kuten myös tiedätte tämä on moraalinen kysymys ja erityisesti lääkärit ja muu hoitohenkilökunta terveydenhoidon alalla työskentelevät ihmiset näkevät tilanteen oman työnsä kannalta hyvin problemaattisena ja epäeettisenä

arvoisa puhemies

nuorten työvoimapalveluun tarvittaisiin huomattavasti enemmän resursseja jotta voitaisiin estää se nuorten rakennetyöttömyys josta nyt jo on maalailtu uhkakuvia

suomea on huomautettu useasti siitä että pelkkä kiireellinen hoito ei riitä vaan suomen pitäisi parantaa toimenpiteitään tässä

on todella keskeistä se mitä tapahtuu kun ihmisoikeutta on loukattu

nuorille pitäisi taata oikeus työhön

valmennuspalvelu on kaikissa eri työttömyyden ja työllistymisen vaiheissa osana yhteiskuntatakuuta

tässä laissa tarkoitetuille henkilöillehän järjestettäisiin nimenomaan terveydenhuollon ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat lyhytkestoiset terveyspalvelut

selonteossa oikeussuojakeinoja tarkastellaan oikeastaan vain syrjintätilanteiden yhteydessä

selonteossa tuodaan esiin myös se että oikeudenkäynnin viivästyksestä on tulossa voimaan uusi laki joka antaa mahdollisuuden hakea hyvitystä

nuorten työllistämiseen avoimille työmarkkinoille tulisi varata korvamerkittyä palkkatukirahaa jotteivät uhkakuvat toteutuisi

sääli että ed

ja minusta on ainakin maallikkona erittäin tärkeää se että arvion tekevät nimenomaan ammattihenkilöt että laissa ei ikään kuin etukäteen kirjata niitä tilanteita joissa henkilö tarvitsee hoitoa vaan nimenomaan koulutuksen saaneet henkilöt arvioivat tilanteen

täällä on argumentoitu lukukausimaksujen puolesta sillä että ne edistäisivät suomalaista koulutusvientiä mutta tosiasia on se että koulutusvientiä on mahdollista helpottaa monin tavoin ilman että otetaan käyttöön opiskelijoilta itseltään perittäviä maksuja

voidaan kuitenkin kysyä eikö kaikista ihmisoikeusloukkauksista pitäisi olla mahdollisuus tehokkaasti ja todellisesti saada hyvitystä

ministeri arhinmäki ehti lähteä ennen kuin ehdin kertoa hänelle että hän oli kyllä valitettavasti väärässä väittäessään että taiteilijaeläkkeet eivät kuulu kulttuuriministeriölle

täytyy huomauttaa että edellisten demarivetoisten hallitusten aikana ei saatu esimerkiksi korjattua taiteen tai tieteentekijöiden työttömyysturvaa vaikka demareilla edellisessä hallituksessa oli esimerkiksi työministeri

voidaan esimerkiksi sallia ainoastaan instituutioilta perittävät maksut jolloin ei aseteta opiskelijoita maksukyvyn perusteella eriarvoiseen asemaan

kysynkin arvoisalta oikeusministeriltä pitäisikö vahingonkorvausoikeutta siis tarkistaa esimerkiksi siten että se tuntisi mahdollisuuden hyvittää perusoikeusloukkaustilanteessa nykyistä paremmin

ehkä kuumeinen ministeri sotki tässä apurahan saajien sosiaaliturvalain näihin ylimääräisiin taiteilijaeläkkeisiin joita tosiaan on puolet vähemmän kuin pitäisi olla

mitä tulee tähän kansainvälisyyden edistämiseen niin kaikki yliopistoissa tutkineet ja opettaneet tietävät että kansainvälisyys ei ole millään lailla riippuvaista maksullisista ohjelmista

myöskään apurahansaajien sosiaaliturvaa ei saatu korjattua ennen kuin vasta tässä hallituksessa vaikka nykyiset oppositiopuolueet olisivat sen voineet saada monta kertaa aikaiseksi kun itse olivat hallituksessa

arvoisa puhemies

mutta haluaisin kysyä vielä opetusministeriltä nyt kun on uutisia siitä että oppimiserot kasvavat esimerkiksi helsingissä

nyt kun apurahansaajille on vihdoin saatu sosiaaliturva joka kerryttää myös eläkettä niin kestää kuitenkin kymmeniä vuosia ennen kuin nyt sosiaaliturvan piiriin vihdoin ja viimein päässeet taiteilijat ja tutkijat tulevat eläkeikään

tutkijat tekevät nykyään kansainvälistä tutkimusta kaikilla aloilla ja sen edistäminen on riippuvaista monista muista asioista kuin tämmöisistä maksullisista ohjelmista

miten te jatkatte tätä ministeri gustafssonin erinomaista alulle panemaa koulutuksen tasa arvo ohjelmaa jotta saadaan autettua nimenomaan näitä oppilaita jotka nyt eivät hae ollenkaan toiselle asteelle ja jotka ovat niin huonokuntoisia että ammattikoulutkaan eivät ota heitä opiskelemaan

aivan liian vähän kiinnitetään huomiota kuitenkin siihen vanhusten henkiseen jaksamiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin ja tämän henkisen puolen kuntouttamiseen

eikö olisi syytä pohtia voitaisiinko valtion taiteilijaeläkkeiden määrää siirtymäajaksi kasvattaa kunnes tämä apurahansaajien sosiaaliturvalaki alkaa eläkkeiden suhteen toimia ole merkinnyt vastaus on kurottu vielä tässä yhteydessä

päinvastoin voi argumentoida että lukukausimaksujen käyttöönotto osaltaan kapeuttaisi suomalaisten yliopistojen kansainvälisyyttä koska kaikkien maiden opiskelijoilla ei olisi enää varaa tänne tulla

miten voidaan täsmäauttaa juuri näitä nuoria

arvoisa puhemies

mieto outi mäkelä mustajärvi saatu myös toisin

peltonen on kova

edustaja jokinen ja eetusta väristä pois pulikylämäki edusti

suosittelen todellakin oppositiolle että tutustutte tähän vattin juuri ilmestyneeseen tutkimukseen siitä mikä näiden toimenpiteiden vaikutus on tuloeroihin

eli vaikka nämä molemmat huomioitaisiin niin silti tuloerot kapenevat

tämä jo yksin riittää syyksi siihen miksi kuntauudistus täytyy suomessa tehdä

ministeri linden sanoi että kukaan tätä lakia valmistelleesta työryhmästä ei ole tullut esiin ja kertonut tulleensa painostetuksi tämän lain valmisteluprosessin aikana

edustaja kiviniemi en käsitä miten voitte sanoa että nyt perusturvaa ei paranneta kun sekä toimeentulotukeen että työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen tulee korotus ja samoin asumistukea parannetaan

viime kaudella laajennettiin omaehtoisen opiskelun oikeutta sillä tavalla että silloin kun työvoimaviranomaiset katsovat että opiskelu edesauttaa työttömän työllistymistä niin opiskelu on ok

eduskunnan tietopalvelu on ne tehnyt ja mielellään me annamme ne teille

kyllä minä toivoisin että hallitus itse tekisi sen verran hyvät tarkat ja julkiset laskelmat että kansalaiset voisivat katsoa että ahaa hallitus on katsonut että eniten viedään pienituloisilta mutta silti hallitus tekee tämän päätöksen

kuitenkin juuri eilen suomen kuvalehti julkisti nettisivuillaan sähköpostiviestin jonka akavan edustaja oli saanut elinkeinoelämän keskusliitolta

hyvin usein kuulee kuitenkin tarinoita siitä että oikeus opiskeluun on evätty vaikka se yksilön mielestä edesauttaisi hänen työllistymistään myöhemmin ja sillä olisi myöskin hyvinvoinnin kannalta merkitystä

nyt tehdään sillä tavalla köyhien kannalta järkevää politiikkaa että ensisijaisia etuuksia parannetaan eikä niitä viimesijaisia kuten toimeentulotukea joka on kaikkein nöyryyttävin sosiaaliturvan muoto kaikkein pienituloisimpien kannalta

tapasin äskettäin esimerkiksi asukastalolla henkilön joka oli irtisanottu nokialta joka oli ammatiltaan insinööri ja joka olisi halunnut suorittaa lisensiaatin tutkinnon yliopistossa mutta se oli evätty

samoin akavasta on kerrottu että myös sak ja sttk ovat jollain tavalla painostaneet akavaa hyväksymään lain tai olemaan sen valmisteluprosessissa mukana

te sanotte että teitä kiinnostaa se miten pienituloisille käy mutta kyllä teidän päätöksenne puhuvat nyt ihan toista kieltä

hän oli silminnähden hyvin ahdistunut tilanteestaan ja erittäin epämotivoitunut voitelemaan voileipiä asukastalolla vaikka se sinänsä oli ihan varmasti sosiaalista ja mukavaa

kysyn ministeriltä

eivätkö nämä tiedot ole melko hälyttäviä tai vakavia ja eivätkö ne anna syytä siihen että tutkittaisiin mitä tässä lain valmisteluprosessissa tosiasiassa on tapahtunut

minusta on ennenkuulumatonta että kun nimenomaan keskusta täällä hyvin kauniisti usein puhuu köyhimpien puolesta niin juuri te kyseenalaistatte kuntauudistuksen tarpeellisuuden

monilla eri tahoilla on kiinnostusta hyödyntää arktisen alueen luonnonvaroja

valitettavasti tässä selonteossa asetetut yleiset rajat arktisen alueen hyödyntämiselle ovat hyvin väljät verrattuna vaikka nykyiseen voimassa olevaan arktiseen strategiaan

kuitenkin arktisen alueen haavoittuvan luonnon kunnioittamisen tulisi olla se lähtökohta jolle arktisen alueen mahdollinen hyödyntäminen voi koskaan rakentua

siinä mielessä sanoisin että riippumattomuus ja avoimuus itse asiassa ovat melkeinpä pyhiä asioita kun puhumme demokratiasta

pidän hyvin tärkeänä sitä että tosiaankin tämä parlamentaarinen työryhmä voisi aloittaa työnsä puhtaalta pöydältä niin että kysymykset yle indeksistä yle verosta ja siitä onko ylen rahoitus kehyksissä vai ulkopuolella olisivat asioita joista nimenomaan tämä työryhmä päättää